sen sijaan he saattavat todeta sen että saamelaiskäräjien vaaliluettelossa on monia sellaisia ihmisiä jotka ovat tuolle alueelle tulleet huomattavasti myöhemmin kuin heidän esi isänsä ja he ovat sitten täysivaltaisia saamelaiskäräjien vaaliluettelon jäseniä ja osallistuvat päätöksentekoon

nykyinen saamelaiskäräjien johtohan on sitä mieltä että vain heillä itsellään on oikeus täydentää tuota vaaliluetteloa ja sitten valitusten kautta sinne voidaan uusia jäseniä ottaa elleivät he itse heitä hyväksy

korkein hallinto oikeus on vuosi sitten linjannut tilannetta vähän uudelleen ja hyväksynyt muutamia valituksia ja tällä tavalla näyttäisi siltä että tässä jäsenyyskysymyksessä voidaan päästä vähän väljemmille vesille

oikeusministeri henriksson totesi tänä päivänä aiemmin täällä että tätä vaalilakia ollaan nyt muuttamassa ja täytyy todella panna toivoa siihen että sitä muutetaan oikeaan suuntaan

se saattaisi silloin parhaimmassa tapauksessa johtaa siihen että muutamia satoja jäseniä näin itse kuvittelisin että muutamia satoja jäseniä hakeutuu ja pääsee mukaan tuonne

se on erittäin tärkeä kysymys ja oikeudenmukaisuuskysymys ja ihmisoikeuskysymys ja tällä hetkellä minun käsitykseni mukaan suurin syy sille että tätä ratifiointia ei voida nykyisessä tilanteessa toteuttaa

toinen asia liittyy saamelaisalueeseen

norjassa ja ruotsissa joilla on suurin piirtein samanlainen historia ruotsilla aivan samanlainen yhteinen historia kuin suomella näissä asioissa on lähdetty siitä että koko poronhoitoalue on saamelaisaluetta

suomessa tämä tarkoittaisi huomattavasti laajempaa aluetta koko lappia ja aina kuusamoon saakka ulottuvaa aluetta jossa nyt poronhoitoa harrastetaan ja jossa nykyiset paliskunnat toimivat

sehän on tällä hetkellä lähinnä sanotaan näin viivoittimella vedetty alue jossa on kolme pohjoisinta kuntaa plus vuotson alue sodankylästä rajattu tähän saamelaisalueeksi kulttuuri itsehallintoalueeksi niin kuin sitä kutsutaan

ei tätä asiaa voida pelkkien mututuntemusten mukaan hoitaa vaan kyllä niiden ratkaisujen täytyy näihin aivan selkeisiin oikeudellisiin selvityksiin perustua jatkossa

tämä on kansainvälinen sopimus jota myös kansainvälisesti seurataan ja ainakin etelä amerikassa josta tämä on lähtenyt liikkeelle on päädytty siihen että esimerkiksi kolumbiassa on siirretty alkuperäiskansalle satojatuhansia hehtaareja maata heidän käyttöönsä

tämä lähtökohta jossa maaoikeuskysymykset ovat keskeisesti esillä on saamelaiskäräjien nykyisen johdon lähtökohta joten tässä on melkoinen asia selvitettävänä että päästään tässä asiassa oikeille raiteille

arvoisa puhemies

olen sivistysihminen ja kärsin suunnattomasti jos ainutkaan kieli maapallolta katoaa ja meidän omasta maastamme ei missään nimessä yksikään näistä kolmesta saamelaiskielestä saisi kadota

olen itse ajatellut tässä että meidän täytyy suorastaan voimakkaasti sitoutua kaikkien kolmen saamen kielen pohjoissaamen inarinsaamen ja kolttakielen pelastusoperaatioon

pohjoissaamen kielihän on vahva mutta siinäkin tarvitaan tukea siinä suhteessa että sitä täytyy saada opiskella kaikkialla suomessa eikä tueta sen opiskelua pelkästään saamelaisalueella